arvoisa rouva puhemies

näillä mietteillä kannatan lain hyväksymistä

osaamista ja taitoa meillä ict sektorilla kyllä on

nyt on vain aika siirtyä tekemiseen pitkään jatkuneen reagoinnin jälkeen

mutta haluaisin oikeastaan kysyä ministeri grahn laasoselta siitä että kun tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta on äärimmäisen tärkeää se että suomalaiset diginatiivinuoret saavat jatkossa kunnon opetusta joka heitä motivoi ja sitä kautta meidän varmasti pitää uudistaa meidän tulevaa opettajien koulutusta valtavasti niin miten te näette tämän suuren haasteen nyt näillä resursseilla tapahtuvan

kyseessä on kuitenkin meidän oikeusjärjestelmän uskottavuus joka nykyään on valitettavasti juuri toistuvien sakkotuomioiden olosuhteissa kovalla koetuksella

päällä oleva talouskriisi ja sen myötä vahvistunut valtapohjainen eu politiikan toimintakulttuuri on entisestään vaikeuttanut yhteisen sävelen löytämistä tärkeimmissä ulkopolitiikan kysymyksissä

uutta esitystä kaipaavat kiireesti erityisesti monet kauppiaat kauppojen pitäjät jotka ovat olleet ansaitusti huolissaan oikeusturvastaan nyt kun tämä viime keväänä hyväksytty laki osoittautui liian kalliiksi ja byrokraattiseksi

kun ajattelee tupakoinnin aiheuttamia haittoja ja kärsimyksiä on selvää että yhteiskuntamme kannattaa pyrkiä kohti savuttomuutta jotta voimme estää tuhansia ennenaikaisia kuolemia ja sairastumisia tupakan aiheuttamiin sairauksiin

arvoisa puhemies

siksi on hyvä tietää että korvaavan esityksen valmistelu on oikeusministeriössä jo aloitettu

tällä sektorilla tapahtunutta edistystä ei pidä vähätellä mutta tavoitteesta jonka mukaan eun tulisi jatkossa vastata yhä enemmän omasta turvallisuudestaan on jääty kelkasta

toisaalta viime vuosina ilmassa on ollut viitteitä siitä että yhdysvaltain intressi nykytilanteen jatkamiselle olisi hiljalleen hiipumassa

arvoisa puhemies

onkin hyvä että valiokunnan ehdottamassa lausuntoehdotuksessa edellytetään hallitusta seuraamaan veronhuojennusmallien toteuttamista ja vaikutuksia

siksi yhteiseurooppalaisia toimia joilla yhteisten turvallisuus ja puolustuspo litiikan uskottavuutta voitaisiin lyhyellä tähtäimellä lisätä tulisi ajaa määrätietoisesti eteenpäin

toisaalta arvoisa puhemies kuten muun muassa valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja sasi on monta kertaa todennut tällaisten vähennysten tarpeellisuutta tulisi miettiä aina tilanteen mukaan

arvoisa puhemies

tilanteesta kärsivät eniten yksityiset kansalaiset sekä elinkeinoelämä

meidän on valittava jatketaanko jo vuosikymmeniä jatkunutta yhteistyön tiivistämistä edelleen vai haluammeko kääntää euroopan vakaan kuihtumisen tielle

menneenä viikonloppuna useat puolueet esittelivät tulevien vaalien talousteesejään ja samaan aikaan meillä on tässä esityksessä tuorein vmn analyysi suomen talouden tilasta

toisin sanoen meidän pitäisi nyt hyväksytyn linjan ohella miettiä niitä rakenteellisia keinoja joilla voisimme ylipäätään suomeen investointihalukkuutta lisätä

nopeallakin vertailulla voi allekirjoittaa usean talousviisaan viiltävät analyysit esitettyjen lupausten kyseenalaisesta sopivuudesta ratkaisuksi suomen todellisiin haasteisiin

ulko ja turvallisuuspolitiikassakin tehokkaampi voimakkaampi ja omat intressinsä tietävä euroopan unioni on myös suomen etu

erityisen vaarallisia suomen tulevaisuuden kannalta ovat vaatimukset lisäelvytyksestä ikään kuin suomen talouden ongelmat johtuisivat edelleen tavallisesta suhdannetaantumasta

suomalaista osaamista tarvittaisiin myös koko ulko ja turvallisuuspoliittisen koordinaation parantamiseksi

irvokasta kyllä ongelmat eivät ole kooltaan isoja mutta usein vaikeasti ratkaistavissa ja siksi pohjoismaisille yhteiskunnille kalliita

vaikka merkkejä viennin ja ulkomaisten investointien viriämisestä on näkyvissä tulevien vuosien kasvu laahaa ja me menetämme edelleen vaivalla saavuttamiamme markkinoita

arvoisa puhemies

pidemmän päälle yksi koko pohjoismaisen yhteistyön suurimmista kysymyksistä on kuinka hyvin voimme ennalta ehkäistä uusien rajaesteiden syntymisen

olennaista on se kuinka hyvin tieto rajaestetapauksista saadaan kulkemaan eri maiden ja virkamiesten välillä ja millaisella nopeudella syntyneisiin rajaesteisiin päästään puuttumaan

tällä viittaan nyt näihin paljon mainostettuihin avauksiin miljardien kasvu ja kansanrahastoista joita markkinoidaan ratkaisuna yritysten rahoitusongelmiin

arvoisa herra puhemies

työmarkkinaosapuolet ovat toden totta tehneet oman esityksensä mutta vmn laskelmien mukaan yhteiskuntasopimuksen vaikutukset jäävät kauaksi siitä mitä hallitus alun perin vaati

suomen talouden isoimmat ongelmat eivät ole kilpailukykyisten yritysten rahansaannissa vaan syvemmällä talouden rakenteissa

arvoisa puhemies

ehkä tämän voisi konkretisoida esimerkillä että hallitus halusi seiväshyppytermein riman kuuteen metriin ja valitettavasti työmarkkinaosapuolet päätyivät kahteen metriin

sen sijaan että tuleva hallitus tärväisi joka vuosi muhkeita osinkoja valtion kassaan palauttavien yritysten omistuksia tai eläkerahoja riskibisneksiin meidän tulee löytää keinoja kilpailukyvyn parantamiseksi uuden talouden alojen kuten cleantech digi ja biotalouden hyödyntämiseksi

kulkeeko tieto riittävällä nopeudella ruohonjuuritasolta virkamiesten ja poliitikkojen korviin

monelle vaikka tanskaan muuttavalle suomen kansalaiselle voi olla vaikeaa löytää oikea virkamiestaho tai henkilö auttamaan syntyneen vaikean tilanteen ratkaisemiseksi

arvoisa puhemies

joskus parhaat ratkaisut ovat yksinkertaisia

jos kaikilla lainsäädäntötyötä tekevillä päättäjillä ja virkamiehillä olisi mielessä pohjoismaiden intressi mahdolliset uudet rajaesteet voitaisiin ehkäistä selvittämällä ennalta lain vaikutukset

menneinä vuosina moni keskisuomalainenkin makeisyrittäjä on vakavasti harkinnut tuotantonsa siirtämistä viroon korkean ja vaikeasti ennustettavan verotuksen takia

tämä saattaa aiheuttaa kuluja ainakin viemällä virkamiesten aikaa mutta tulee taatusti halvemmaksi kuin rajaesteen aiheuttamat kustannukset tai rajaesteen poisto

yhteinen julkilausuttu tavoite ja selkeä tiedotus läpi koko lainsäädäntöketjun voisivat olla askeleita todellakin rajattomaan pohjolaan

tämän lisäksi lisämäärärahat poliiseille ovat äärimmäisen tärkeät tuplapoistot yksityisten investointien vauhdittamiseksi ja niin edelleen joten paljon myös on tehty

keskisuomalaisena kansanedustajana toivon sitä että tästä rahasta riittää jaettavaa erityisesti äänekosken biotuotetehtaan tarvitsemiin pieniin paikallisiin logistisiin hankkeisiin

arvoisa puhemies

siirtymällä nykyiseen aluehallintomalliin aveineen ja elyineen tavoiteltiin entistä paremmin kansalaisia ja elinkeinoelämää palvelevan aluehallintorakenteen luomista

kritiikkiä on kuultu kansalaisten ohella myös avien ja elyjen sisällä

arvoisa puhemies

erityisesti kritiikkiä on saanut elyjen kirjava palvelutaso eli se ettei kaikista elyistä saadakaan kaikkia palveluita kerralla

uudistus on hämärtänyt hallinnollisia rajoja ja johtanut tilanteisiin joissa selkeää johtajaa tietylle toiminnalle ei ole löytynyt

siksi uudessa aluehallintomallissa onkin päädytty pajuojankin esille nostamiin opetus ja sivistystoimen tarkastustoiminnan absurdeihin tilanteisiin

kriittisimpien virkamiesten mukaan uudistuksessa onkin kyse ollut vain jo olemassa olevan tehottomuuden kasaamisesta entistä suurempiin yksiköihin ellei jopa yhden turhan hallinnollisen rakenteen luominen maahamme

palata vanhaan läänirakenteeseen kuten pajuoja ehdottaa jatkaa nykyisessä järjestelmässä vikoja korjaten tai tehdä jälleen uusi aluehallintouudistus

kun näihin liittyviä teemakeskusteluja käytiin tässäkin salissa nykyisestä ukrainan kriisistä tai edward snowdenista ei ollut vielä tietoakaan

sen sijaan olisi ehkä paikallaan tehdä periaatepäätös siitä ettei uusiin organisaatiomuutoksiin nyt pariin vuoteen ryhdytä aktiivisesti

nyt kuten tiedämme moni hakee vastauksia myös näiden tapausten nostattamiin huoliin kehittyvästä pohjoismaisesta yhteistyöstä

ainoat muutokset tulevat mahdollisiksi kun aluehallinnon asiakkaat eli kansalaiset niitä kaipaavat

vaikka on päivänselvää ettei minkäänlainen pohjoismainen ulko ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö poista meiltä velvollisuutta huolehtia omasta puolustuksestamme on järkevää ottaa kaikki se liikkumavara vastaan jota tällä yhteistyöllä voidaan saavuttaa

tällainen voisi olla esimerkiksi yrittäjien esittämä toive rahoituspalveluiden kokoamisesta nykyistä paremmin yhteen paikkaan ja lähemmäksi asiakkaita

malleja tähän olisi tarjolla useita

aluehallinnon kehittämisen ideointia tilanteen rauhoittamiseksi ei toki se estäisi pikemminkin siihen tulisi entistä enemmän kannustaa jotta tulevat muutokset voitaisiin seuraavalla kerralla tehdä rauhassa ja harkiten menneistä uudistuksista oppia ottaen

tunnetusti tätä liikkumatilaa olisi eniten saavutettavissa puolustusmateriaalien ja hankintojen puolella sekä erityisesti kyberteollisuuden puolella

strategisia kumppanuuksia tulee rakentaa niiden teemojen ympärille joista on meidän omalle kansainväliselle asemallemme ja alueelliselle turvallisuudellemme aidosti lisäarvoa

hyvä keskitetty johto selkeä keskushallinnon ohjausta tukeva rakenne sekä laaja ja hajautettu aluehallinnon kenttätoiminto tulisi olla tavoitteena uutta parempaa järjestelmää rakennettaessa

pohjoismaiden ulko puolustus ja kehitysministerit ovat antaneet kuluvan vuoden helmikuussa julkilausuman jolla määritellään tulevan yhteistyön prioriteetteja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kiinteimmät yhteistyön ohjausvälineet valitettavasti puuttuvat

pohjoismaiden ministerineuvostossa ei edelleenkään ole ulko ja puolustuspolitiikan ministerineuvostoa eikä pohjoismaiden neuvostossa sitä vastaavaa valiokuntaa pääosin historiallisista syistä

suomen asiakastiedon keräämien tietojen mukaan suomalaisten erityisesti nuorten aikuisten saamat velkomustuomiot ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina

siksi on erinomaisen kannatettavaa että hallitus on tällä esityksellä puuttumassa konkreettisesti pikavippikulttuurin hurjimpaan piirteeseen vippien kaikesta kohtuudesta karanneeseen korkotasoon

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

hallitukselle talousvaliokunnalle mutta erityisesti edustajille toivakka ja kataja tulee antaa kiitokset tärkeän asian nopeasta hoitamisesta

nyt ehdotetulla muutoksella vippien vuosikorko asetettaisiin inhimilliselle tasolle

silti työ tässä asiassa ei saa jäädä tähän

aivan kuten lausuntonsa antaneet valiokunnat toteavat nyt on tärkeää seurata tehtyjen päätösten seurauksia

vielä ensisijaisempi askel hallituksen ohjelmassa on kuitenkin jo vielä kuluvan vuoden aikana eduskuntaan luvattu harmaan talouden vastainen toimenpideohjelma

jos tarpeen on lisätiukennuksia lakiin on voitava tehdä